vaikka yksityisten turvallisuusalan toimijoiden ammattitaitoa kehitetäänkin ja koulutusta lisätään niin tähän liittyy tämä periaatteellinen ja käytännön kysymys että valvonta siirtyy siis yhä enemmän yksityisten liikkeenharjoittajien yksityisten yritysten käsiin vähän tuollainen irak ilmiö puhemies

nämä ovat tärkeitä asioita

tiedämme toki että kunnan kiinteistöissä ei tällaisia tarkastuksia juurikaan tehdä ja se on ongelma kuntatalouden näkökulmasta niin kuin palvelutkin yleensä

nimittäin jokaisessa terveydenhoidon toimipisteessä sekä sairaalassa julkisessa sairaalassa terveyskeskuksessa että yksityisillä lääkäriasemilla tulee olla potilasasiamies

ympäristöministeriön ohjeethan lähtevät siitä että maakuntakaavassa pitää osoittaa parhaiten tuulivoimarakentamiselle sopivat alueet ja tämä työ on monessa maakuntaliitossa menossa

tiedämme että eduskunnassa on pallas kansallispuistohanke eli pallas ylläs kansallispuistolain muutos joka myös omalta osaltaan heikentää ympäristön luonnonsuojelua

ruohonen lerner totesi on suomea tästä asiasta huomauttanut ja pannut hiukan vauhtia sitten suomen hallinnon rattaisiin

tuosta mitä ministeri brax sanoi totean että kaiken kaikkiaan hallituksen linjauksissa on ollut se ongelma että siellä on tuottavuusohjelmaa noudatettu

toinen paine on se että huolimatta tästä luonnonsuojelualueasemasta erilaiset paikalliset paineet muun muassa ympäristöpaineet jotka tulevat näiltä tutkimusasemilta ja lisääntyvä turismi ovat lisänneet näitä ympäristöhaittoja

toinen asia arvoisa puhemies johonka haluan kiinnittää huomiota on valtionhallinnon laillisuusvalvonnassa verkkokalastuksen rajoitukset saimaalla

meillä on monia muita vastaavan tyyppisiä hankkeita edessä tässä talossa käsiteltävänä ja niitä on jo aikaisemminkin tullut nykyhallitukselta

se on vaikuttanut sekä hallinto oikeuksien että myös muun oikeuslaitoksen toimintaan ja laajemmin koko valtiovallan toimiin hidastavasti ja heikentävästi

kysymys on muutaman sanan lisäämisestä periaatteessa kuitenkin niin että tähän lisäykseen liittyy maininta myös muista kuin asuinosakeyhtiöistä yleisesti eri käyttötarkoitukseen varatuista osakehuoneistoista joille asennus ei tuota etua eli nämä myös on tässä sitten huomioitu

nyt on niin että monet yksityiset toiminnan harjoittajat ovat tehneet sen tyyppisen linjauksen että se voi olla vaikkapa toimitusjohtaja

on mielenkiintoista että esimerkiksi tämän päivän listalla nämä kaksi maata liberia ja montserrat ovat aika poikkeuksellisia valtioita

se ei tosin ole aina yhtä nopeaa kuin esimerkiksi tämän eduskuntaistunnon eteneminen mutta kuitenkin se on menossa ja siinä kuullaan eri näkökulmia myöskin ympäristönäkökulmaa

yhdysvallathan on irakin sodassa nimenomaan siirtänyt armeijalta tehtäviä näille yksityisille yrityksille jotka sitten suorittavat ihan sotilaallisia toimiakin

arvoisa puhemies

liberia on ollut pitkään hajoamistilassa

nykyhallituksen ympäristölinja on kolkko ja se tuo pala palalta ympäristön kannalta huonoja esityksiä

varmasti tuota tuottavuusohjelmaa pitäisi entisestään vielä tarkistaa niin kuin ministeri brax on aikaisemmin todennut että osin sitä on tehtykin mutta vielä enemmän tarkkuutta ja vähentäen sen vaikutusta

tällöin kyllä tällainen menettely ei ole linjassa niiden linjauksien kanssa joita muun muassa potilasasiamiesyhdistyksellä on ollut

muistamme sieltä presidentti taylorin ja nytkään ei mistään vakaasta valtiosta ole kysymys

tämä hallituksen esitys käsittelee myös avustustoimintaa ympäristöonnettomuuksien torjuntavalmiutta ja sitä että jos alueella lisääntyvästä turismista johtuu ihmisten joutuminen vaaraan niin tätä varten löytyy voimavaroja ja tämä otetaan ikään kuin etukäteen huomioon silloin kun annetaan erilaisia lupia tuon alueen käytössä

tässä on tulevaisuuden näkökulmasta nimenomaan yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ongelma

montserrat on taas sata neliökilometriä pinta alaltaan oleva karibian vulkaaninen saari jonka pinta alasta puolet on asumiseen kelpaamatonta vulkaanisen toiminnan seurausten vuoksi

potilaalle voi tulla ongelmia hoidon suhteen hän on kyseenalaistanut hoidon osuvuuden asiallisuuden laillisuuden ja silloin hänen pitäisi saada yhteys puolueettomaan potilasasiamieheen

näin ollen tämä lakiehdotus ei voi toimia sisällöllisesti niin että se unohtaisi maakuntakaavan ohjaavan vaikutuksen

on tietysti hyvä että hallitus on toiminut aktiivisesti

tässä haluaisin painottaa sitä että poliisitoimen kaltaiset asiat voimankäyttö tulisi säilyttää virkamiehillä ei jakaa yksityisille yrityksille

arvoisa puhemies

on tietysti hienoa että kolmantena vaalikautena nyt sitten tämä implementointi tapahtuu

tämä koskee siis sitä että saimaalla pitää rajoittaa verkkokalastusta saimaannorpan suojelun hyväksi

tämä hylkäämisen peruste on se että yksinkertaisesti vielä kerran jos se hyväksytään niin me jälleen heikennämme ympäristön luonnonsuojelun mahdollisuuksia ja kansalaisten oikeuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen

näistä ympäristökysymyksistä on lisätty jonkin verran

eli tämä puolueettomuusnäkökulma valmius auttaa potilasta on tässä tärkeä

maakuntakaava on se vaihe jolloinka nimenomaan eri näkemykset tulevat huomioon otetuiksi ja yksi hyvin tärkeä näkemys on ympäristövaikuttavuus

tässä hallitus myös viittaa siihen että se on ottanut onkeensa sen mitä ympäristövaliokunnan mietinnössä on todettu tästä mahdollisimman laajasta huomioimisesta kuka maksaa jälkiasennuksesta tulevat kustannukset kun hissejä jälkiasennetaan

tällöin puhemies kun tiedämme että nyt yksityisestä terveydenhuollosta niin kuin yleensäkin terveydenhuollosta tullaan antamaan uutta lainsäädäntöä pyytäisin paikalla olevia mahdollisesti tätä kuulevia ministereitä ja hallituspuolueiden kansanedustajia välittämään tämän toiveen eteenpäin

skinnari viittasi päästökauppaan päästöpörssiin

eli ennakoidaan nimenomaan myös taloudellisia panoksia joihin valiokunnan kannanotot liittyvät ja jotka liittyvät tässä tapauksessa erityisesti tuohon pelastustoimintaan

vanginvartijoiden kohdallahan tätä on jo yritetty vankien saattamiskysymyksissä ja tässä on tämä huoli yhteinen

tuulivoimalla pitää olla yleinen hyväksyntä ja se saavutetaan niin että se sijoitetaan sellaisiin paikkoihin jotka kansalaisten mielestä sopivat ja jotka ovat tietysti myös tuuliolosuhteiltaan sellaisia että sinne on järkevää sijoittaa tuulivoimaa

tästä käytiin aika laajaa keskustelua myös tässä salissa tästä vastauksesta jonka oikeuskanslerinvirasto antoi maa ja metsätalousministeriölle

fundamentaalinen asenne tähän kysymykseen se että abortti raskauden keskeyttäminen ei olisi missään tilanteessa hyväksyttävä ei ole mielestäni oikea

arvoisa puhemies

ministeriö ilmoitti ensiksi että asetuksen antamismahdollisuutta ei ole

mutta onkin tärkeätä ajatella jatkossa onko tämä päästöpörssi idea kestävä vai olisiko siirryttävä hiiliverokäytäntöön globaaliseen hiiliverokäytäntöön mihin muun muassa helsingin yliopiston huippuyksikön professori patomäen koolle kutsuma tiedemieskokous päätyi ja jota se käsitteli vastikään helsingissä

ja myöskin se että tuo elämän syntymisen ajankohta olisi tämä siittiön ja munasolun yhtyminen on yksi näkökulma

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen ja nämä etelämannerta koskevan sopimuksen pöytäkirjaliitteet esitetyn mukaisesti

kysymyksessä on asian vireilletulo ja esitän että vireilletuloon on oikeutettu myös sellainen rekisteröity yhteisö jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön tai ympäristön vaaliminen

valiokunta omassa näkökulmassaan on ottanut esille sellaisina satama alueet teollisuusalueet mutta myöskin rannikon ulkopuolella offshore tekniikalla syntyvät tuulivoimapuistot

tämä kysymys etelämantereesta kaiken kaikkiaan on nyt tässä tietysti lähinnä ympäristövaliokunnan näkökulmasta mutta laajemminkin hyvin tärkeä asia

tuo kansainvälinen kauppa on todella suuri volyymiltään

hedelmöittyneestä munasolusta kehittynyt alkioaste kiinnittyy kohdun limakalvoille on se toinen näkökulma limakalvolle jolloinka syntyy yhteys

nyt tämä asia on ollut lainsäätämismuodossa täällä eduskunnassa ja maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisesti se asia on sitten edennyt siihen liittyy erinäisiä näkökulmia

tänään halki

siiki nimenomaan tämän alkion ja alkiota kantavan äidin tai emon milloin mikäkin laji on kyseessä välille